sen sijaan että nyt nostetaan lähes kaikkia mahdollisia tasaveroja vai halutaanko niitä sanoa kulutusveroiksi kuinka vain pitäisi ottaa sieltä mistä pystytään ottamaan eli hyvätuloisilta

mutta pitäisi kyllä miettiä mitä tämä merkitsee pienituloisille ja niille ihmisille jotka tarvitsevat välttämättä sen oman auton siihen päivittäiseen liikkumiseen kuten esimerkiksi työssäkäyntiin

täällä on kuultu hallituspuolueitten toimesta useita perusteluja tästä hyvätuloisten verotuksesta ja siitä että ratkaisu siihen on kiristää pääomatuloveroa mutta todellisuudessa tämä koskettaa myös hyvin paljon pienillä ja keskisuurilla tuloilla eläviä

esimerkiksi maa ja metsätaloudessa kuten myös monessa muussa pienyritystoiminnassa yrittäjän ainoita tuloja voivat olla pääomatulot jolloin progressiivinen veronkorotus vaikuttaa heihin kaikkein eniten

tähän asiaan toivoisinkin kyllä hallitukselta tarkkaa perehtymistä ja korjausesityksiä esimerkiksi veronpalautusjärjestelmää kehittämällä tässä vaalikauden aikana tai sitten mahdollisesti progression pienentämistä edelleen näistä pienemmistä pääomatuloista mutta näin tämä tilanne on jatkossa kyllä kestämätön

arvoisa puhemies

varmasti ministeri koskinen tietää ja varmasti monet muut hallituspuolueitten edustajat tietävät mikä tilanne on tällä hetkellä suomalaisilla lihatiloilla

ruotsissa on nyt nähty mitä aiheutuu siitä kun harjoitetaan liian liberaalia maatalouspolitiikkaa ja se oma kansallinen tukijärjestelmä romutetaan

viimeisimpänä esimerkkinä tästä on voipula josta olemme saaneet kuulla mutta tämmöisestä voipulastakaan ei joku aika sitten edes voitu kuvitella

työ ja elinkeinoministeriön hallinnonala on yksi niistä keskeisimmistä ja tärkeimmistä hallinnonaloista meillä koska siellä luodaan kuitenkin se pohja tälle meidän maallemme uudelle kasvulle ja sitä kautta työllisyydelle yrittäjyydelle

maakuntien kehittämisrahaa leikataan noin puoleen ja tämä raha on ollut perinteisesti erittäin merkittävä maakuntien elinkeinoelämän ja osaamisen kannalta

niitä jotka pystyvät uusia työpaikkoja luomaan ovat menestyvät yritykset jotka palkkaavat osaavia ihmisiä pystyvät tarjoamaan työtä ja sitä kautta sitä hyvinvointia verotulojen kautta luomaan koko suomeen

yksi asia vielä koskee uusiutuvaa energiaa

biopolttoaineet tunnistetaan tulevaisuuden kasvaviksi aloiksi ja valitettavasti tästäkin ollaan leikkaamassa

me olemme valitettavan usein saaneet lukea nyt niitä uutisia että suuryritykset ovat joutuneet irtisanomaan on yt neuvotteluita ollut ja väkeä on vähennetty

sen takia meidän pitääkin nyt keskittää se tarmo siihen että me pystymme uusia työpaikkoja luomaan nimenomaan pk sektorille

ja tähän kun vielä katsotaan niitä linjauksia mitä muun muassa turpeen verotukseen on tulossa turpeenkin minä lasken hitaasti uusiutuvaksi energiamuodoksi ja kotimaiseksi energiamuodoksi ja kyllä sen käyttöä pitää edistää mieluummin kuin kivihiilen käyttöä

keskusta onkin esittänyt tähän liittyen useita asioita kuinka me saisimme vauhditettua meidän pk sektoria uuteen kasvuun kuinka me saisimme luotua työpaikkoja

yksi näistä asioista yksi keskeisimmistä asioista kun yrittäjien kanssa tuolla maakunnassa on keskustellut asia mihinkä he ovat törmänneet on se että pankeilla on hyvin paljon kiristynyt rahoituksen myöntäminen ja pia ja sen takia

arvoisa herra puhemies

täytyy sanoa että aika paljon haasteita ensi vuoteen ja tuleviin vuosiin tulee ja paljon riittää myös oppositiolla tekemistä että saadaan näitä maaseudun kannalta tärkeitä asioita hallitukselle iskostettua ja toivon mukaan kuitenkin vietyä parempaan suuntaan

jos omaa pääomaa ei ole tarpeeksi ollut laittaa esimerkiksi investointeihin ja pankeilta ei rahaa siinä määrin tule kuin tarve olisi on tapauksia että investoinnit ovat sitten menneet jäihin

tämän vuoksi me olemme esittäneet tätä uuden kasvun rahastoa jolla me pystyisimme jopa riskiä ottaen sitten rahoittamaan uusia kasvuyrityksiä saamaan heitä investoimaan saamaan heitä laajentamaan ja sitä kautta sitten myös työllistämään lisää

edustaja heinoselle täytyy kyllä todeta tästä että vaikka lahdessa sormet syyhyten oltaisiin ottamassa tiloja vastaan omaan kaupunkirakentamiseen siitä kun varuskunta lakkaa niin tilanne on hieman eri tuolla kauhavalla tai keuruulla jossa on koko kunta hieman erilainen

meidän mielestämme tämä tuki tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman pikaisesti koska se omalta osaltaan luo niitä mahdollisuuksia koko suomeen

jos ei tule työpaikkoja ei kulu myöskään euroja elikkä sen takia tämä olisi niin sanotusti riskitön mutta toisi meille paljon sitä uutta kasvua

mutta ministeri haglund kysyisin vielä teiltä varikoista lähinnä niiden käytöstä jatkossa siinä mielessä että kun nyt varuskuntia valitettavasti lakkautetaan tuolta maakunnista voivatko varikot toimia jatkossa maakuntajoukkojen tukikohtana varustelupaikkana heille ja ylipäätään reserviläisten tukikohtana

meidän energiapolitiikassamme tilanteet ovat johtaneet siihen kun energiaratkaisuja on tehty että meillä on satsattu aivan valtavasti kivihiileen

tämä sekoitus on tullut epäedullisemmaksi kivihiileen verrattuna ja sen takia sen sijaan että käyttäisimme kotimaisia energiamuotoja meille tuodaan laivalasteittain pikimustaa energiaa kivihiiltä tuolta kaukaa ulkomailta

sen vuoksi tähän pitäisi nyt mahdollisimman pikaisesti muutos saada keventämällä turpeen verotusta sekä nostamalla metsähakkeen tukea että saataisiin tämä käännettyä jälleen oikealle uralle

herra puhemies

arvoisa puhemies

taksilupien kanssa erityisesti meidän lähiseudullamme on ollut hyvin paljon keskustelua ja ongelmia sen suhteen kenelle taksiluvat sitten myönnetään ja kenelle ei

toivon mukaan tämän taksiliikennelain muuttamisen yhteydessä pystytään ottamaan myös niitä asioita huomioon että näitä perusteita taksilupien saantiin pystytään helpottamaan sillä lailla että oikeasti näillä alueilla missä sitä tarvetta on ja missä on yrittäjiä jotka haluavat ajaa tehdä töitä tehdä yövuoroja nimenomaan tehdään mahdolliseksi tämä taksilupien saanti ja sitä kautta myös omien yritysten perustaminen sen suhteen

se on erittäin tärkeä asia ja sen eteen toivon mukaan teemme kaikkemme että tämä asia helpottuisi

haluan muutaman sanan sanoa maakunnan kehittämisrahasta joka on keskeinen rahoitusväline maakuntien omaehtoiselle kehittämistoiminnalle

tämä siis tarkoittaa sitä että ne niin sanotut siemenrahat viedään monelta talouskasvua edistävältä hankkeelta

kun me haluamme niitä kannusteita luoda me haluamme luoda kasvua me haluamme koko suomesta pitää huolta niin meidän pitäisi pystyä paremmin tämäntyyppisistä tärkeistä kehittämistoimenpiteistä pitämään kiinni

opetus ja kulttuuritoimen hallinnonala tärkeä hallinnonala ja nimenomaan koulutus se meidän sivistyksemme perusta se että me kaikki olemme joskus sitten valmiita työelämään ja tuomaan oma yhteiskunnallinen panoksemme että tämä maa saadaan nousuun

kaikki lähtee koulusta ja valitettavasti myös sille puolelle on tulossa aika suuria säästöjä jotka osaltaan murentavat sitten sitä meidän sivistyksemme pohjaa

nämä molemmat ovat niitä jotka on tärkeätä säilyttää mahdollisimman lähellä siellä missä lapset ja nuoret asuvat

se että pienet lukiot ovat uhattuina näitten leikkausten vuoksi on erittäin valitettavaa senkin takia että kun on näitä vertailevia tutkimuksia tehty siitä mitkä ovat oppimistulokset olleet hiljattainkin ne julkistettiin niin pienet lukiot olivat erittäin hyvin pärjänneet kun verrataan sitä mikä on lähtötaso ollut siihen mitkä ovat ne arvosanat sitten kun on ylioppilaaksi valmistuttu

sen vuoksi ne täytyy pitää vahvana osana tätä meidän oppilaitosverkostoamme ja esimerkiksi järviseudulla olisi hyvin suuria mahdollisuuksia keskittyä luomutuotannon opetukseen mikä myös tarvitsee omaa erityisosaamistaan tulevaisuudessa

herra puhemies

erityiskansanopistot

se sijaitsee siis lehtimäellä ja valtion tuki on erityisen tärkeätä sille että se tärkeä sivistystyö pystytään myös siellä säilyttämään

tämän vuoksi haluan kyllä kiinnittää huomiota hyvin paljon siihen mikä lehtimäen opiston tulevaisuus on ja se on yksinkertaisesti tämän salin myös ratkaistava

ne ovat niitä jotka kuntakeskuksista kylille pystyvät palveluita tarjoamaan luentoja kursseja kulttuuria niihin liittyen musiikkia näytelmiä

niillä on hyvin monipuolinen tarjonta ja sen vuoksi kun ne ovat maaseudulla näitä vapaan sivistystyön tärkeitä palveluita niistä täytyy kyllä pystyä pitämään kiinni

minun mielestäni on parempi että on se indeksikorotus ja se että on hieman korkeampi se opintotuki tarkoittaa sitä että tällä pyritään kannustamaan lyhyempään aikaan opiskeluissa hyvä niin

toki tässä täytyy huomioida sitten se että kun tämä aika lyhenee kun indeksikorotus tulee niin aika myös lyhentyy opintotuen saannin kohdalta joten sen vuoksi tämä on osaltaan leikkaus myös

arvoisa puhemies

kyllä nyt kun eun kautta tulevasta ohjelmakaudesta neuvotellaan ja suomen tavoitteesta siellä niin siinä tarvitaan kyllä sellaista leijonan taistelutahtoa että niihin suomen tavoitteisiin päästään

eläinsuojeluasiamiehen virka on varmasti ihan hyvä virka mutta vielä tehokkaampi eläinsuojelun kannalta on se että viljelijän kukkaro on kunnossa

lisäksi ulkoisiltakaan ongelmilta ei ole täysin vältytty

kyllä tähän jaksamiseen täytyy arvoisa ministeri nyt paljon enemmän kantaa huomiota ja myös siihen että se tulotaso saadaan sille tasolle että viljelijä pärjää

herra puhemies

en kuitenkaan aktivoinut sitä tällä kertaa sillä näitä äänestyksiä käydään täällä satoja ja kun esitys ei ole edennyt valtiovarainvaliokunnan läpi niin hallituspuolueet tuskin päästävät sitä etenemään täälläkään joten sen sijaan ensi vuonna valmistuvassa liikennepoliittisessa selonteossa tulee ottaa tämä aloite huomioon aivan kuten suomen poikittaiset liikenneyhteydet kokonaisuudessaan

herra puhemies

toimivan valtatieyhteyden loppuun saattaminen tuo mukanaan paljon myös alueellisia hyötyjä ja etuja joiden kautta kasvava teollisuus kehittyvä elinkeinoelämä ja mahdollisuudet esimerkiksi turismin kasvamisessa maksavat myös valtiolle kustannuksensa kasvuna takaisin

herra puhemies

vihreän luonnon turvaaminen suoria yhteyksiä ja joukkoliikenteen vaihtoja parantamalla on kestävää kehitystä jolla myös ruuhka suomen ulkopuolella pystytään ohjaamaan väestöä vähentämään yksityisautoilua

herra puhemies

näin ollen joukossa liikkuu muun muassa räjähteitä sekä muita herkkiä kuljetuksia

liikennepoliittinen selonteko on nyt mielestäni se paikka josta myös tämän hankkeen rahoituksen ja toteutuksen on löydyttävä

herra puhemies

vielä muutaman sanan haluan sanoa tärkeistä raideyhteyksistä niin etelä pohjanmaan kannalta vaasan vaalipiirin kannalta kuin koko keskisen suomen kannalta olevista ratayhteyksistä

seinäjoelle saapuu rannikolta niin suupohjan rata kaskisista kuin vaasan rata

edelleen sähköistämisellä saataisiin rata sellaiseen kuntoon mitä rataverkon suomen leveimmällä kohdalla tuleekin olla

silloin tavaraliikenteen lisäksi olisi mahdollisuus kehittää myös henkilöliikennettä toimivammaksi muun muassa tehokkaaseen pendelöintiin niin seinäjoelle kuin jyväskylään

se tulee pitkässä juoksussa hyödyttämään erittäin merkittävästi näitä kahta kasvukeskusta mutta erityisesti se antaa lisää mahdollisuuksia sen välillä oleville kunnille kehittyä ja ihmisille edullisen ja ympäristöystävällisen keinon työmatkaliikenteeseen mutta silti mahdollisuuden asua maaseudun rauhassa

rata tulee seinäjoen kautta valtakunnan pääradalta suoraan kaskisten satamaan ja teollisuusalueelle missä sijaitsevat muun muassa kemihierretehdas ja mekaaninen puunjalostustehdas varastoineen

radalla on merkitystä sen varrella olevalle teollisuudelle kuten altia oyjn koskenkorvan tehtaalle kauhajoella sijaitseville kuljetinjärjestelmävalmistajille ja teuvalla sijaitsevalle suuria säiliö ja putkistojärjestelmiä valmistavalle west welding oylle

asiasta on tehty myös edustaja hautalan ja allekirjoittaneen toimesta talousarvioaloite joka on etenemässä täällä huomiseen äänestykseen

luultavimmin se ei kuitenkaan etene äänestyksen kautta kuten muutkaan saliin tähän saakka tulleet talousarvioaloitteet mutta myös yksi merkittävä kehittämisen kohde se on tulevaisuutta silmällä pitäen ja sen vuoksi ensimmäinen lisätalousarvio voisikin olla se paikka missä tähän tärkeään hankkeeseen rahat voisi osoittaa

se hanke eteni siinä nähtyjen suurien hyötyjen ja vahvan poliittisen tahtotilan ansiosta niin että juna kulkee siellä nyt ja vaasalaiset pääsevät jouluksi kotiin pendolinolla

työ ja elinkeinoministeriön sektorilla toimivat alat ovat niitä meidän kasvuun tähtääviä aloja ja kaikki mitä siellä tehdään viittaa meidän hyvinvointiin ja siihen kasvuun kaikkeen siihen millä me saamme tätä maata taas paremmin jaloille

me tarvitsemme yrittäjyyttä ilman yrityksiä meillä ei voi olla työntekijöitä ja jos ei meillä tätä kokonaisuutta ole niin ei meille myöskään verotuloja tule millä me sitä kakkua pystymme tässä yhteiskunnassa kasvattamaan

on erittäin valitettavaa että monesta monesta yrityksestä huolimatta yhteiskuntasopimusta ei eteenpäin saatu ja täytyy sanoa että kyllä työmarkkinajärjestöjen toiminta tuntuu äärimmäisen vastuuttomalta tässä tilanteessa missä tällä hetkellä ollaan

kummallakaan puolella ei nyt olla pulmusia tässä asiassa mutta kyllä tämä aktn toiminta kuvastaa sitä vastuuttomuutta kerta kaikkiaan sitä omaa napaan katsomista mitä nyt ei tarvittaisi

se että vielä aktlle omastakin porukasta kritiikkiä tuli ja tälle kritiikin antajalle pohjoispohjalaiselle luottamusmiehelle annetaan potkut siitä hyvästä että hän osoittaa myötätuntoa pienipalkkaisia hoitajia kohtaan menee kyllä ainakin minun ymmärrykseni yli

ei hallitus voi jäädä tuleen makaamaan kyllä on tehtävä ratkaisuja ja ne varmasti ovat kipeitäkin ratkaisuja ja joudutaan sitten puuttumaan tähän näillä kilpailukykypaketeilla

on sopeutettava meidän talouttamme on tehtävä niitä ikäviä leikkauksia ja niin edelleen jotta tätä taloutta tasapainoon saataisiin

arvoisa herra puhemies

me olemme eläneet yli varojemme nyt jo ainakin kahdeksan vuoden ajan ja jos me emme tätä saa kääntymään nyt lähivuosina niin meillä tulee äärimmäisen suuret ongelmat euroalueen sisällä

suomen pankki on tehnyt omia laskelmiaan

me olemme kreikan kanssa investointien suhteen siellä euroopan häntäpäässä ja senkin vuoksi meidän on saatava yritykset uskomaan siihen että tänne maahan halutaan investoida tänne maahan halutaan tehdä kasvua

spelien ansiosta monet lapset ja nuoret kansanmusiikin ja tanssin laulun harrastajat ovat saaneet paikan missä esiintyä mistä saada uralleen nostetta

minun mielestäni lauri tähkä on semmoinen hyvä esimerkki joka on spelien kautta saanut aikanaan alkuaskeleensa ja päässyt sitä kautta sitten pinnalle ja jopa suomen huipulle